vanhoja ei saisi muistella mutta tätäkin durbanin kokousta on keskustan taholta kovin raskaasti arvosteltu mutta ei keskustallakaan puhtaat jauhot ole pussissa kun puhutaan metsäsektorin päästökaupasta

metsätilojen tuottavuuden ja valtakunnallisen puuhuollon toimivuuden kannalta on tarpeen että hallitus valmistelee jatkossa metsätilojen pinta alan kasvua tukevia lakiesityksiä

arvoisa puhemies

täällä on kovasti opposition taholta arvosteltu hallituksen kykyä ja halua kehittää maaseutua

tästä budjettikirjasta löytyy kappale maaseudun kehittämisestä ja siellä kerrotaan näin että hallituksen ensisijaisena tavoitteena on maaseudun elinvoiman säilyminen kestävällä tavalla

kello on jo aamun puolella ja tietysti tässä joulun alla voisi vähän keventää ja kysyä mistä tonttujen pajoilta näitä lakiesityksiä oikein tulee

kun tähän on perehtynyt hiukan tarkemmin tämän päivän aikana niin täällä on paljon sellaisia asioita joita voi kyseenalaistaa ja epäillä niiden toimivuutta

tämä seksuaalirikollisille tarkoitettu lääkehoito ja siihen liittyvä psykososiaalinen hoito ja tuki on tarkoitus ottaa osaksi rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää

lääkehoitoon sitoutuva vanki voisi päästä valvottuun koevapauteen ja sen jälkeen sitten ehdollista rangaistusta suorittamaan mikäli hän sitoutuu tähän lääkehoitoon

näissä perusteluissa on sanottu että on perusteltua kohdistaa tämä mahdollisuus niihin rikollisiin jotka ovat syyllistyneet törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön

mutta itse kun olen työni vuoksi joutunut kohtaamaan ja nähnyt näitä tilanteita näiden seksuaalirikosten osalta ja lähinnä niiden uhrien ja uhrien läheisten tuskaa ja kärsimystä joutunut kohtaamaan niin se toipuminen siitä on todella vaikea ja joillekin uhreille aivan mahdoton prosessi

kuitenkin siellä sanotaan että osa vangeista joilla ei olisi muuten mahdollisuutta valvottuun koevapauteen voi päästä tähän lääkehoitoon sitoutumalla sitten koevapauteen

se ei ole mitään halpaa lääkitystä ja sen sitten yhteiskunta kustantaa

mielestäni tässä laissa tulisikin lähteä liikkeelle varovasti niin että tämä kemiallinen kastraatio olisi mahdollista vain silloin kun ollaan kiven sisällä rangaistusta suorittamassa

nämä psykososiaaliset hoidot terapiat ja sen oman käyttäytymisen analysointi sen tunnistaminen ja hallitseminen tämän lääkehoidon yhteydessä voisivat olla tapa ja mahdollisuus päästä eroon tuosta sairaasta tavasta

joka tapauksessa mikäli tätä lakia viedään eteenpäin minusta sieltä on poistettava tuo valvotun koevapauden aikana ehtojen rikkomisesta seuraava varoitus tai ehdonalaisessa vapaudessa seuraava kirjallinen kehotus noudattaa sitä lääkkeiden ottoa

esimerkiksi ehdonalaisessa vapaudessa saisi kaksi kertaa rikkoa tätä sääntöä ja vasta silloin tuo loppu jäännösrangaistus tulisi sitten istuttavaksi

yksi tapa lisätä uhrien turvallisuutta ministeri sanoi että tämä lisää uhrien turvallisuutta minusta se turvallisuus lisääntyy vasta silloin kun uhri tietää että tämä rikokseen syyllistynyt on tällaisessa lääkehoidossa

se voi lisätä sitä uusintarikollisuuden pelkoa ja sen uhrin turvallisuutta mutta sellaista täällä ei esitetä ja uskonkin että se on monelle aivan mahdoton ajatus

tuli mieleen tuo lex megan yhdysvalloista jossa säädettiin laki että sen seksuaalirikollisen lapsen seksuaalisen hyväksikäyttäjän vapautumisesta ilmoitetaan siihen lähiympäristöön jotta tiedetään että nyt on vapautuminen koittanut

tuossa esityksessä sanotaan että tämä koskisi hyvin suppeaa joukkoa noin kymmentä törkeään seksuaalirikokseen syyllistynyttä vuosittain

täytyy kiittää ministeri braxia siitä että hän on ottanut vakavasti seksuaalirikoksiin ja niiden rangaistusmääriin kohdistuvan huomion ja tuonut niitä esityksiä

myös kiitän siitä että kun viime kesänä lakivaliokunnassa oli esillä esitys että elinkautisen rangaistusta olisi lyhennetty elikkä lievennetty ja sitten valiokunnan käsittelyssä elinkautisten rangaistukset säilytettiin ennallaan ja tuossa yhteydessä nostin esille myös riskiarvion silloin kun elinkautisesta vapautetaan niin nyt tämä riskiarvioasia on menossa eteenpäin

myöskin kirurginen kastraatio rikollisen suostumuksella mielestäni pitää tutkia jotta siihen suuntaan voitaisiin edetä

kataja toi esille kokoomuksen vaatimuksia tämän lain suhteen ja kyllä esimerkiksi tuo valvotun koevapauden aikana hoitomääräyksien ehtojen rikkomisesta annettava varoitus tulisi minusta poistaa

tämä tulee kyllä nyt hyvin tarkkaan pohtia ja käydä läpi valiokunnassa

kataja sanoi tuosta vanhasta hammurabin laista mutta mikäli tätä asiaa ei nyt hoideta kunnolla voi olla että eteen tulee jälleen tuo murphyn laki

arvoisa puhemies

tällä hallituskaudellahan hallitus on ottanut erääksi päätavoitteekseen edistää lähiruuan ja luomuruuan tuotantoa ja ministeri koskinen on ponnekkaasti ja määrätietoisesti vienyt eteenpäin tätä tavoitetta

lähi ja luomuruokatuotantoa edistetään markkinointia kehitetään ja myös käyttöä edistetään esimerkiksi julkisissa laitoksissa kouluissa päiväkodeissa ja vanhainkodeissa

mutta nyt hallitus on tehnyt tämän asian eteen paljon ja vahvasti pureutunut tämän lähi ja luomuruokatuotannon edistämiseksi

lähiruuan ostaminen on valinta lähellä tapahtuvan ruuantuotannon lähellä työllistävän ruuantuotannon puolesta

silloin on syytä tehdä se valinta kotimaisen puhtaan elintarvikkeen puolesta ja silloin ei ehkä aina ole syytä katsoa sitä viimeistä hintaa vaan on tehtävä se valinta sen takia että luomu ja lähiruokatuotanto suomessa jatkuu

arvoisa herra puhemies

koetan tiivistää puheenvuoroni muutamiin valittuihin paloihin tästä liikenne ja viestintäministeriön budjetista

tuossa päivällä debatin yhteydessä käytiin paljon keskustelua siitä että liikenneverkon korjausvelka on valtava

olemme aloittaneet omana asianamme selvitystyön siitä mihin tämä korjausvelka todellisuudessa kohdistuu kuinka paljon se korjausvelka todellisuudessa on mitä uusia teknisiä toteutustapoja on käytettävissä jotta tiestön korjausvelkaa pystytään taittamaan ja voittamaan ja myös siitä mitä uusia rahoitusmahdollisuuksia rahoitusmenetelmiä elinkaarimallia infra oytä sen tyyppisiä rahoitusmalleja olisi käytettävissä jotta vihdoin päästäisiin tuohon korjausvelkaan käsiksi ja tiestön ylläpito pitämään sillä tasolla jota suomen elinkeinoelämä ja liikenteen turvallisuus sujuvuus joustavuus edellyttävät

toivotaan että siinä löydetään yhteisymmärrys ja päästään pitkäjänteiselle tielle yli vuosibudjettien yli vaalikausien johtavaan pitkäjänteiseen työhön suomen väyläverkoston ylläpitämiseksi

suomi on saari ja talviaikaan riippuvainen siitä miten merenkulku sujuu ja miten jäänmurto takaa sen merenkulun häiriöttömän toiminnan

arctia shipping oy sai valtiolta jäänmurtajat noin viidesosalla käyvästä arvostaan ja sen jälkeen syntyi monopolimarkkina

itse olen vahvasti jo pitkään ollut sitä mieltä että on selvitettävä kalustoyhtiömalli jossa perustetaan erillinen valtion omistama kalustoyhtiö ja eriytetään operatiivinen toiminta tästä kaluston omistamisesta

tällöin vältetään markkinan monopoliasema ja mahdollistetaan kilpailu ja sillä lailla joustava palvelu myös sitä jäänmurtopalvelua tarvitseville

aivan lyhyesti vielä ajankohtaisesta aiheesta

pari viime päivää on keskusteluttanut varsin vilkkaasti ollilan työryhmän raportti kilometriperusteisesta autoverotuksesta

samassa yhteydessä on puhuttu siitä että valtiovallan tulee pystyä ohjaamaan ja rajoittamaan kansalaisten liikkumista

on vieras ajatus että rajoitetaan ihmisten liikkumista

ihmiset kyllä tietävät milloin heidän tarvitsee liikkua ja mihin

se toimeliaisuus on edellytys työllisyyden lisääntymiselle elinkeinoelämän kasvulle kaikelle yhteiskunnan toimeliaisuudelle

tämä periaate tässä on hiukan häirinnyt

vielä tuosta kilometriveloitukseen perustuvasta ajoneuvoverotusmallista

voisin mieluummin ajatella niin että veropohjaa laajennettaisiin ja esimerkiksi otettaisiin malliksi tämä aiemmin käyttöön otettu yle vero jossa jokainen suomalainen osallistuu yhteisen palvelun kustantamiseen käytti sitä tai ei

samaa mallia voitaisiin ehkä nyt harkita korvaamaan myös tätä tieveroa tiestön kustannuksia

riippumatta siitä oletko yksityisautoilija vai et voisit osallistua tämän yhteisen infran kustannuksiin myös joukkoliikenteen käyttäjät joiden joukkoliikennepalvelua subventoidaan miljardilla eurolla vuodessa tällä hetkellä

toivon että keskustelu on antoisaa vilkasta ja uusia näkökulmia keskusteluun tuovaa

arvoisa puhemies

tätä uutta esitystä katsastuslaiksi on odotettu ja sitä on valmisteltu huolella

tämä keskustelu katsastusten hintojen ympärillä on ollut varsin vilkasta ja kiivastakin viime vuosien aikana siitä saakka kun tuo katsastustoiminta vapautettiin ja siellä on ollut erinäisiä asioita jotka ovat tuota katsastuksen hintaa nostaneet

yksi asia on varma

ajoneuvot kehittyvät ja uudet turvavarusteet ja ajoneuvojen vaatimukset edellyttävät myös uusia testausmenetelmiä uusia testauslaitteita

ne ovat kalliita investointeja ja asiakas tietysti maksaa tämän kaiken uuden laitteiston ja sen testauksen

eli tälläkään esityksellä ei varmasti katsastusten hintakehitys pysähdy

itse ajattelen niin että tuota asiakkaan kustannusta katsastuksen osalta voitaisiin laskea määräaikaiskatsastusten katsastustiheyttä muuttamalla

se on liiallinen tilannenopeus se on ylinopeus se on vakava piittaamattomuus tai päihtyneenä ajaminen joka johtaa noihin vakaviin onnettomuuksiin ja tekninen vika on tosiaan erittäin harvoin syynä niihin

tuota katsastusväliä voisi harventaa myös sen vuoksi että tieliikennelakihan edellyttää että ajoneuvon pitää olla aina liikenteeseen soveltuvassa määräysten mukaisessa kunnossa ja sitä myös tietysti tien päällä poliisi valvoo ja poliisilla on erittäin hyvä yhteistyö myös katsastajien kanssa näissä liikenneratsioissa elikkä sitä teknistä osaamista on katsastusmiesten muodossa siellä ratsiatilanteessa välillä käytettävissä

q tässä lajissa on otettu kantaa siihen että taitaa kun on keskusteltu tämän lain muodosta on väännetty peistä siitä voidaanko kevyen kaluston ja raskaan kaluston katsastus eriyttää noissa toimilupaehdoissa

perustelen tätä sillä että raskaan kaluston katsastaminen ja se katsastustoimipaikkaverkko tulisivat varmasti harventumaan aivan oleellisesti

silloin se tarkoittaisi että harvaan asutulla alueella tuon raskaan kaluston katsastaminen vaikeutuisi siitä tulisi pitkiä matkoja katsastustoimipaikkaan ja se on aina pois sieltä tuottavasta toiminnasta silloin kun laitteet ovat katsastuksessa tai korjaamolla

sen vuoksi tämä korjaamokatsastus tulee sisällyttää ja hyväksyä jotta tuo raskaankin kaluston toimipaikkaverkosto säilyisi riittävän tiheänä

korjaamokatsastusta on epäilty ja kritisoitu siitä että se saattaa johtaa lieveilmiöihin mutta tämän esityksen mukaan trafi myöntäisi nuo luvat ja asettaisi niille määrätyt vaatimukset ja myös valvoisi sitä toimintaa

nytkin hylkäysprosentteja valvotaan ja verrataan että ne noudattelevat määrättyä vakiota tai ovat sen vakion sisällä

ja myös nämä rajoitukset joita täällä on katsastaja ei saisi katsastaa omaa autoansa eikä lähipiirinsä ajoneuvoja eikä oman yrityksen omistamia ajoneuvoja eikä sama henkilö joka on korjannut sitä ajoneuvoa voi sitä katsastaa ovat ihan hyvät

valiokunnassa varmasti tulee tuota määräaikaiskatsastusten väliä katsastustiheyttä vielä arvioida tarkasti